tässä on vissi ero

sen takia minusta on hyvin tärkeätä että eduskunta joka viime kädessä kuitenkin säätää lain antaa sen toimeksi käy tätä keskustelua ilman että me puutumme poliittisella tavalla tietenkään siihen itse sisältöön

se on yhtiön itsensä määriteltävissä oleva asia

mutta se suuri haaste todellakin on tuleeko se vaikuttamaan siihen yhtiön journalistiseen kulttuuriin tavalla joka ei enää noudata sitä julkisen palvelun perinteistä laatuun ja korkeaan journalistiseen kriteeriin perustuvaa journalistista kulttuuria

tämä on se erittäin suuri haaste yhtiöllä joka itse saa sitten antaa tulkinnan sille laille miten se käytännössä sitten todella toteuttaa julkisen palvelun tehtävää ja mitkä ovat ne kohteet joissa yhtiö sitten erityisesti toimii

meillä on tänä päivänä arvoisa edellinen puhuja siellä tv maksu joka on useita kymmeniä euroja kalliimpi kuin tämä suunniteltu mediamaksu ja se on sidottu laiteomistukseen ja jopa vielä niin että jos sitä ei maksa laite haetaan valtiolle

itse katson että tämän arviointia tulee tehdä jatkossakin hallintoneuvostossa

eli suunniteltu malli on edullisempi myöskin pienituloisille eläkeläisille

arvoisa herra puhemies

toinen asia

tämä budjettirahoitus on tutkittu monissa maissa

mutta se on kuitenkin oikea paikka ja silloin tapahtuu myöskin parhaimmillaan se yhteiskunnallinen kontrolli niiden instituutioiden taholla jotka ovat sen toimeksiannon sitten tehneet

timo v

korhonen otti erittäin hyvänä esimerkkinä kelan kansaneläkelaitoksen jonka rooli tavallaan tässä yhteiskunnassa omien palvelujensa kautta on niin keskeinen että kun meillä on kela kortti me voimme ajatella että sinne voidaan ladata vaikka mitä kaikkia muitakin yhteiskunnan palveluja avaavia toimintoja

tennilä toisi mitään sen kummempaa poliittista kaulapantaa yleisradiossa se budjettirahoitus mutta sen tie on juuri tämä että se tulisi yleiseen valtion tilinpitoon ja se vaan johtaa siihen pienenemiseen ja sen kautta siitä tulee aivan rajallinen nurkkapalvelu mihin meidän ei pidä mennä johtuen siitä perinteestä joka meillä on yleisradiotoiminnassa aina ollut

mutta kyllähän etyj on totta kai ollut historiallisesti ajatellen erittäin merkittävä sillä on ollut merkittävä ulottuvuus

minusta tähän tehtävään eduskunta on paljon parempi kuin esimerkiksi ulkoinen hallitus jonka tehtävä on johtaa sitten yhtiötä operatiivisella tasolla

sen takia tämä oli hyvä viesti myöskin kelalle itselleen että kelan jos minkä pitäisi nyt yhdessä tietysti valtiovallan kanssa ottaa tässä se veturin rooli

nyt kun katselen tätä joulukuun kokouksen agendaa jossa esillä on tavanomaisten aseiden rajoittaminen siis tae sopimus konfliktinesto sitten on kriisinhallinta inhimillinen ulottuvuus jäätyneet konfliktit venäjän ja yhdysvaltojen suhteiden uusi tilanne joka vaikuttaa venäjän länsi integroinnin tulevaisuuteen puolan ja baltian maiden venäjä suhteiden kehittäminen ja niin edelleen

se on auki

jos kela pystyy omat palvelunsa viemään tietoverkkoihin asiakaslähtöisellä tavalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla niin siitä voisi tulla jo erittäin merkittävä innovaatio ja myöskin askel suomen julkisen palvelun pesäpallollyn kertomassa myös keskustelu on verkkopalvelujen kehitystyössä

nämä on kaikki asioita joissa nyt pitäisi edetä jotta se pitkäjänteisyys voitaisiin sitten yhtiön tulevien vuosien suunnittelussa myöskin turvata

ei voida olla kovin kauaa tavallaan niin kuin tyhjän päällä ilman että tiedetään minkälainen rahoitusmalli sitten yhtiön rahoituspohjana tulee olemaan ja yhtiö pystyy sen puolelta ratkaisemaan sisältöjään tulevaisuudessa

lopuksi arvoisa puhemies totean vaan sen että kun on haettu sitä tasapainoa kaupallisten toimijoiden kanssa niin kyllä täytyy sanoa että kyllä myöskin kaupalliset toimijat ovat erittäin mieluusti siis printtimedia tulossa sille alueelle joka on ollut perinteisesti sähköisen median aluetta

tämä on asia joka vaatisi varmaan vähän perusteellisemmankin keskustelun ja syventymisen myös koko salilta tähän asiaan

esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyy tämän euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia

tämä on erittäin tärkeä mietintö ja suomen lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan näitä velvoitteita tässähän ehdotetaan että rikoslain säännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja rangaistuksen koventamisperusteita tarkistetaan nykyisestään

sen takia en pidä niin kauhean vaarallisena jos helsingin rautatieasemalla jollain skriinillä näkyy ylen uudispalvelu

se on tavallaan vain jakelutie sille julkiselle palvelulle josta ihmiset sitten maksavat

myöskin ehdotetaan velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi uutta törkeää tekomuotoa kiihottamiselle kansanryhmää vastaan ja oikeushenkilön rangaistusvastuun laajentamista rasistisiin rikoksiin

eli me tarvitsemme selkeän viestin tästä palautekeskustelusta myöskin hallituksen suuntaan että mahdollisimman nopeasti on hyvä antaa todellinen sisältö tälle mediamaksulle

tämä on vaan tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen ja tärkeä hallituksen esitys juuri sen vuoksi että me tiedämme internetin vaikutuksen ja merkityksen tällaisena vapaana foorumina jossa se sanomisen kynnys on tavattoman matala vielä kun sen keskustelun kontrolli vaikka meillä on erilaisten palvelualustojen kontrolloijia olemassa järjestelmiä olemassa ontuu aika tavalla

tämä on minusta se tärkein lähtökohta ja palaute tässä keskustelussa ja sen yhteisen poliittisen tahtotilan tunnistaminen minkä tämä keskustelu selkeästi nyt viestii sitoutumisesta yhtiön toiminnan turvaamiseen

sen takia ne riskit myöskin tällaisessa internetin käytössä ovat selkeästi tämänkin esityksen kyseessä ollen tavattoman vakavia

tässä yhteydessä varmasti myöskin olisi hyvä keskustella ja kiinnittää huomio kaikkiin tietoverkkoihin tapahtuviin globaaleihin hyökkäyksiin mikä sekin on tavattoman ajankohtainen ja merkittävä kysymys samalla muistaen tietoverkkojen merkityksen myöskin demokratian kulmakivenä niin kuin viime päivien keskustelussa globaalien kansannousujen kohdalla

keskustelu on käyty nämä löydökset usko enkä sitä näin eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön ja mutasen pakinatusti ensimmäinen käsittely olemme nähneet

haluan tukea täällä ed

zyskowiczin esittämää tulkintaa merirosvouksesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyjä koskevien rikosasiain käsittelystä ja samalla yhtyä myöskin siihen hämmästelyyn että tavallaan koordinaatio toisaalta tätä asiaa koskevan lakivaliokunnan mietinnön ja toisaalta sitten tätä itse projektia koskevan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön välillä jäi niin ohueksi

tietysti voidaan sanoa että oli hyvä että tämä lakivaliokunnan mietintö valmistui kuitenkin ennen kuin ulkoasiainvaliokunta teki oman mietintönsä ja pääsi tekemään sinne tämän selkeästi välttämättömän ja tarpeellisen täydentävän tulkintaohjeen jonka idea on siinä että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet ja ihmisoikeuksien kunnioitus sisältyvät jo nyt olemassa oleviin neuvoteltuihin sopimuksiin

tämähän on se lähtökohta ja olisin olettanut että tämä olisi riittänyt myöskin lakivaliokunnalle ilman että tämä olisi tarvinnut mitään täydentäviä virkkeitä

zyskowicz täällä totesi avaa eräällä tavalla sen mahdollisuuden että tämä tulkinta saattaa sittenkin johtaa joissakin tilanteissa näiden tuomittujen tuomiseen suomalaisen oikeudenkäynnin piiriin josta tämä ruanda tapaus on surullisena esimerkkinä täällä mainittu

siksi minusta on hyvin olennainen asia tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä että valiokunnan toteamus siitä että sopimukset luovat myös suomen kannalta riittävän kehikon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi on tulevaisuudessa selkeästi tämmöinen tulkintaohje mahdollisille tilanteille missä tätä tulkintaa sitten joudutaan mahdollisen oikeudenkäynnin piirissä tekemään

jos ministerillä on vielä aikaa hetki olla paikalla ja nyt kun ministeri linden mainitsi vielä tämän kirjastokysymyksen haluaisin siitä keskustelua jonkun verran tässä puheenvuorossani jatkaa

se on juuri sellainen kysymys joka jää tavallaan aika paljon vielä avoimeksi mitkä ovat ne tilanteet joissa kirjastolle tulisi tarve tätä lakia käyttää

tietysti on nyt näin että lakihan määrää yleisradion tehtävät ja se on aika kattava ja luettelitte aivan oikeita asioita sieltä mutta se peruslähtökohta on ollut aina se kattava täyden palvelun ohjelmisto

tällä hetkellähän suomen kirjastoseura kirjastoväki on sitä mieltä että ei haluta ottaa käyttöön mitään tämmöisiä suoratiedostojärjestelmiä vaan halutaan pikemminkin vaikuttaa nuoriin vaikka mediakasvatuksen kautta ja opettaa nuoria käyttämään verkkoa oikein

ensin haluan kommentoida tätä keskustelua joka sai täällä minusta kohtuuttomankin paljon huomiota eli tätä tulkintaeroa puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan muotoilussa koskien tietyn tyyppistä tarkastelua joukkojen kotiuttamisesta

mutta se avainkysymys onkin nyt juuri tässä että jos mennään kirjastoon jossa on avoimia päätelaitteita yhä enemmän ja paine niiden lisäämiseen on olemassa niin jos niitä käytetään vaikkapa ministeri brax juuri tähän houkutteluun tai niiden kautta laitetaan luvatonta materiaalia youtubeen tai aiheutetaan spameja hyökkäyksiä osallistutaan johonkin äänestykseen ohjelmoidaan tuhansien viestien lähettämistä tai joitakin muita nettihyökkäyksiä tai niin kuin sanoin aikaisemmin lapset käyvät katsomassa sellaista haitallista materiaalia joka on kielletty kotona silloin pitää yhteisötilaajalla tässä tapauksessa kirjastoilla olla vastaus miten se on mahdollista siellä kun se on kotona kielletty

se on semmoinen toimeksianto

se on tämmöinen spending organisation se on käyttävä organisaatio se on niin kuin osuuskunta joka ei tuota voittoa eikä sen tarkoituskaan ole tuottaa voittoa

mutta olen siltä osin myöskin jossain määrin kriittinen että yleisradion suurin haaste tulevaisuudessa on yleisradio itse ja sen oma journalistinen valinta ja ohjelmapolitiikka

mitä lähemmäksi yleisradio menee omassa journalismissaan ja valinnoissaan tavallaan iltapäivälehtien kulttuuria sitä suuremman karhunpalveluksen se tekee silloin yleisradion perusidealle jonka me olemme sille toimeksiannossa asettaneet

tämä on äärimmäisen iso kynnys mielestäni mikä on yhteisötilaajan tässä tapauksessa puhun kirjastoista harkintakynnys ottaa tämä laki käyttöön ja lähteä hakemaan tunnistetietojen saamista tietosuojavaltuutetulta

tässä osiossa ed

heinonen jossain määrin olen teidän kanssanne samaa mieltä että yleisradion pitäisi skarpata sitä perustehtäväänsä eikä mennä sellaiselle alueelle joka selkeästi ei sitten tähän perustoimeksiantoon kuulu

ensinnäkin sehän on aivan marginaalinen jakelutie toistaiseksi ja se kuvaa kahta asiaa

ensinnäkin sitä että tietysti ylen pitää niin kuin olen korostanut olla kaikilla jakeluteillä kaikilla päätelaitteilla mutta myös sitä että kaupallisella puolella tämä liiketoimintamalli on vielä hyvin kypsymätön

viesti oli sama

mielestäni ulkoasiainvaliokunta tavallaan korosti myös sitä että suomi kansainvälisen yhteisön kanssa ja osana sitä tarkastelee asteittaista vähentämistä tällaisena vahvana pyrkimyksenä ja sillä tavalla täyttää suomen oman konseptin joka mielestäni on tullut myöskin koko kansainvälisen yhteisön konseptiksi ja jossa on pyritty luomaan entistä tiiviimmät suhteet myöskin afgaaniväestöön koska tämähän on kaikissa asiantuntijalausunnoissa käynyt ilmi että tällä on saavutettu erinomaisia tuloksia

puhemies

sitten tulen vielä tähän kysymykseen että on ollut tavattoman hyvä asia tämänkin päivän osalta tämä tietoturvakeskustelu kokonaisuudessaan

olen aivan vakuuttunut siitä että kun tulee erilaisia palveluja tulee laajakaistaa tulee on demand palvelut tulee todellakin hdtv niin tämä liiketoimintamalli alkaa kehittyä juuri siihen suuntaan mihin te itsekin viittasitte että netin kautta haetaan tavallaan jo se kanavapalvelu joka on nyt kanavan muodossa

se on sitä julkista palvelua ja pitää hyväksyä että julkista palvelua tarjotaan kaikilla tämän päivän digitaalisilla jakeluteillä ja kaikilla mahdollisilla välineillä vaikka sitten mikroaaltouunista jos siihen joku chippi asennettaan

niin kuin täällä aikaisemmin todettiin tätä voi sanoa vähän sellaiseksi piiskalaiksi siinä mielessä että tämä pakottaa yritykset yhteisötilaajat panemaan tietosuoja asiansa kuntoon

kävimme kesäkuussa euroopan neuvostossa siis aivan samanlaisen keskustelun sinne valmistamani yleisradion toimintaa koskevan raportin pohjalta

jokainen meistä saa kymmenittäin roskapostia per päivä

tämä vaan osoittaa sen mitä keinoja on olemassa

se on pieni marginaalitekijä ja se liittyy tavallaan siihen murroskauteen missä me nyt teknologisessa mielessä olemme toisaalta kaupallisten liiketoimintamallien kehittymisen suhteen ja sitten tämän tavallaan yleisradion tehtävän toimeksiannon kuvauksen suhteen

arvoisa herra puhemies

se on laitesidonnainen kyllä mutta nyt täytyy muistaa että myös lain tulkinnassa lähdetään siitä että jos tietokoneessa on tv kortti niin silloin siitäkin pitäisi maksaa tai jos kännykästä katsotaan tvtä siitäkin pitäisi maksaa

sen takia kyse on juuri siitä että tietoverkot ovat globaaleja ja tietoverkkojen valvontaturvallisuus ei rajoitu valtioiden rajojen sisälle

arvoisa puhemies

ei todellakaan ole kristallipalloa milloin se voidaan toteuttaa

tämän takiahan me olemme tässä tilanteessa että joudutaan hakemaan se uusi malli joka irtoaa tavallaan siitä laitesidonnaisuudesta mutta se ei poista sitä faktaa että tämä nykyinenkin malli on pakollinen

seljavaara te helsinkiläispoliitikot luotte täällä helsingin sanomien kanssa valtavia uhkakuvia siitä miten tänne nyt tulee sitten rekkoja kuljettamaan haketta ja polttopuuta

siksi haluan alleviivatakin sitä että me otamme tavattoman suuren riskin jos me spekuleeraamme sillä että me voisimme tavallaan jättää kesken tämän projektin

siinä on otettu askelia parlamentarismin vahvistamisen tiellä johdonmukaisella tavalla ja esitykset selkeyttävät keskeisten valtioelinten eduskunnan valtioneuvoston tasavallan presidentin toimivaltasuhteita oikeaan suuntaan

se käynnisti erittäin merkittävän työn monissa läntisissä maissa tietoturvallisuuden lisäämiseksi nimenomaan yhteiskunnan elintärkeissä turvallisuuden toiminnoissa

mietoa että te sivistyneenä pohjalaisena urheilumiehenä ette aseta urheilua ja kulttuuria vastakkain vaan ne ovat rinnakkaisia asioita ja kumpikaan ei ole toiselta pois

jos te ette halua ostaa sitä suomesta ostakaa baltiasta tai vaikka puolasta jos tämä helpottaa teidän tuskaanne ratkaista tämä asia

kuten monissa keskusteluissa on käynyt ilmi jos sieltä nyt lähdetään tai lähdetään ennen aikojaan niin kostotoimenpiteet kohdistuvat niihin joiden kanssa me olemme tehneet siellä yhteistyötä joita olemme pyrkineet auttamaan

minusta on kuitenkin tärkeää tavallaan synteesinä tästä keskustelusta todeta se että tasavallan presidentin asema suomen ulkopolitiikan johdossa tulee säilymään eli ulkopolitiikkaa johtaa jatkossakin tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

meillähän on puhemies paraikaa eduskunnassa käsittelyssä ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko jossa käsitellään myöskin tätä niin sanottua laajan turvallisuuden käsitettä

me tarvitsemme laajaa liikuntaharrastusta sen rahoitusta me tarvitsemme huippu urheilua kaikkea siltä väliltä mutta me tarvitsemme myöskin täällä kulttuuri sivistyspuolella ihan samanlaisia satsauksia

arvoisa herra puhemies

mutta se on ollut hyvin tärkeä osa arvoisa puhemies tätä keskustelua että nyt mietitään todellakin missä se suomen tärkein ja paras osaaminen on

siitä täytyy pitää huoli että emme ala puhua valtiokulttuurista ja valtiourheilusta vaan jätetään kuitenkin sille luovuudelle ja innovatiivisuudelle sinne kentälle kansalaisille se kulttuurin luomisen paikka tällaisessa kansalaisyhteiskunnassa missä me elämme

el lemme pysty tarjoamaan turvallista verkkoasiointia kansalaisille yrityksille yhteisöille ei tietoyhteiskunnan toimintoja voida edistää eikä verkkoasiointia millään muotoa lisätä

pitäisikö kuitenkin tätä laitoksen kokoa vielä kerran miettiä että myöskin suuremmat laitokset voisivat saada ja päästä syöttötariffin piiriin sekä sitten sitä että sahateollisuuden poltettavat jätteet kuoret purut pääsisivät saman kohtelun piiriin kuin muukin metsähake

hyvin tärkeä edistysaskel on se että presidentin ja valtioneuvoston mahdolliset ristiriidat tullaan ratkaisemaan eduskunnassa ja esityksen mukaan muussa kuin lain vahvistamista tai virkaan nimittämistä tai tehtävän määräämistä koskevassa asiassa valtioneuvoston kanta voittaa toisessa käsittelyssä jos valtioneuvoston kanta vastaa eduskunnan ilmaisemaa kantaa asiassa

mutta monet pienet teot ja pienet asiat mitä suomi on tehnyt kuten kerrottiin että sotilaat ovat omilla määrärahoillaan rakentaneet muurin tyttökoulun ympärille suojatakseen koulunkäyntiä kertovat juuri sitä miten halpoja innovatiivisia hankkeita siellä voidaan tehdä ja auttaa todellakin sitten tätä transformaatiota että me luomme vakautta tämän kaltaisten hankkeiden kautta

niin kuin viimeksi ensimmäisessä käsittelyssä sanoin turvallinen verkkoasiointi on myöskin kansalaisoikeus se on perusoikeus joka pitää kaikille taata ja turvata

mutta olennaista on se että me pystyisimme tulevaisuudessa tarjoamaan kaikki merkittävät urheilutapahtumat vapailla kanavilla

viime vuosina sotilaallisessa kriisinhallinnassa on kehitetty eri järjestöjen puitteissa sekä kansallisesti nopean toiminnan kykyjä koska nopea väliintulo on kriisitilanteessa nähty hyvin tärkeäksi

olen siitä erittäin huolissani että meillä on nyt jo menossa monia sellaisia suosittuja urheilutapahtumia niiden korkean maksun takia koska niiden copyright oikeudet ovat jollakin niin kuin jääkiekon mm kisojen tekijänoikeudet ovat sveitsiläisellä liikemiesryhmällä ja he ne kilpailuttavat aina ja eniten maksava ne saa

sen takia kun näiden hyökkäysten kohteena ovat yhä useammin julkisen hallinnon toiminnat päätöksentekijät yritykset pankit tiedotusvälineet kansalaiset julkiset tietoverkot tai maanpuolustuksen rakenteet meidän täytyy uuden teknologian kaikki mahdollisuudet ottaa käyttöön ja kannustaa luomaan uusia turvallisuusratkaisuja tehokkaiden ennakkovaroitus ja tiedonvaihtojärjestelmien käyttöönottoon maailmanlaajuisesti ja suomella voisi tässä olla erittäinkin merkittävä rooli

mutta arvoisa puhemies sopii kysyä onko tällaisia ristiriitatilanteita

minusta tämän päivän keskustelu on osoittanut sen että ne ovat teoreettisia niitä on äärimmäisen harvoin mutta silti tämä säännös selkeyttää tilanteen ja korostaa eduskunnan asemaa korkeimpana valtioelimenä